keskustelu kertoo sen kokonaisuuden missä tämän aihepiirin kanssa mennään enkä minä halua kuulla yhtään puheenvuoroa puolesta tai vastaan ja edustaja nylanderillekin

tämä rooli on säilytettävä

mistä johtuu se että nyt sitten löytyi sitä yhteistyöhakuisuutta tämän vuoden puolella sitä en pysty sanomaan mutta ei sekään että annetaan tietty mielikuva ja mustamaalataan tämä lakiesitys sillä perusteella että tämä on valmisteltu huonosti minusta ihan reilua ole

se on yleisen hyväksyttävyyden kysymys mutta se on myös kysymys siitä millä keinoilla me näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa pystymme rahoituspohjan säilyttämään niin että ne palvelut joita tarvitaan ja odotetaan se sosiaaliturva jota odotetaan pystytään ylläpitämään

totean uudemman kerran että tämä mietintö pykälätekstit on valmisteltu yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön kanssa

itse kannatan työelämän ja sosiaaliturvan nykyistä parempaa yhteensovittamista

kyllä minä olettaisin ja toivoisin näitten perustelujen jälkeen millä oppositio tähän kiinni käy ja hylkyä esittää ja ennakoi koko eläkejärjestelmän romahtamista ja niin edelleen

meillä on joitakin ituja lähinnä osasairauspäivärahan kautta siihen että on mahdollisuus tehdä ratkaisuja joissa on osan aikaa työelämässä ja osan aikaa sairastaa

en väheksy yhdenkään matkasynnytyksen riskejä mutta kun puhutaan luvuista ja puhutaan prosenteista ja puhutaan turvallisuudesta niin sitten kun tähän vielä lisätään se missä ne matkasynnytykset ovat lisääntyneet niin täällä on jo keskusteluissakin sanottu että etelä ja länsi suomessa todellisuudessa pääkaupunkiseudulla

on ihan selvää että tarvitsemme verorahoitteisen pohjan jatkossakin mutta yhtä selvää on se että välttämättä nykyisen kaltaiset hartiat eivät riitä

että tuossa vastalauseessa olisi ollut esitys myös siitä että kun henkivakuutusyhtiöt pystyvät nykyään tämmöisiä lisäeläkkeitä myöntämään tämä järjestelmä tulisi romuttaa ja poistaa

arvoisa herra puhemies

mutta se että sosialidemokraatit tulevat tässä kyseisessä asiassa vastalauseensa kautta julki tavalla jolla he nyt sen tekevät on kyllä minulle uutta ja mielenkiintoista siksi että on saanut käydä näitä keskusteluja joskus aikaisemminkin ja on saanut kuulla moitteita ja jopa parjausta siitä kuinka keskusta on romuttamassa syyperusteisen sosiaaliturvan perusrakenteita ja perusperiaatteita

vain muutamia lähinnä kommenttiluonteisia asioita esiin nostaen tästä lainsäädännöstä joka liittyy kuntouttavaan työtoimintaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

me aloitimme tämän keskustelun työttömyysvakuutusrahaston tilanteesta ja työttömyysvakuutusmaksujen maksamisesta toissapäivänä tiistain täysistunnossa

rohkenen antaa tulevaisuusvaliokunnalle hieman palautettakin ja kun on tehty hyvin tiedemiesmäinen sinänsä perusteisiin ja ytimiin menevä raportti hyvinvointiyhteiskunnan nykytilasta vähintään yhtä tärkeää kuin arvioida hyvinvointia sosiaali ja terveyspolitiikan näkökulmasta on se että hyvinvoinnin käsitteelle jatkossa annetaan laajempi sisältö kuin vain sosiaali ja terveyspoliittinen

tässä on yhdenvertaisuudesta kysymys ja nyt nämä eläkesäätiöt saatetaan kilpailutilanteeseen joka on yhdenvertainen henkivakuutusyhtiöitten kanssa

tämä argumentti on hyvä relevantti huoli on aito mutta kun meidän pitäisi miettiä kokonaisuutta niin tämän halusin nostaa esille

mustajärvi totesi täällä vastauspuheenvuorossaan miten työttömät jaetaan kolmeen luokkaan

kokonaan toinen maailma on sitten se jos lähtökohtaisesti vastustetaan tämmöisiä lisäeläkkeitä mikä sekin puoltaisi sitä että henkivakuutusyhtiöiltä tämä oikeus poistettaisiin

silloin keskusteltiin yliopistojen verotukseen liittyvästä lainsäädäntömuutoksesta joka oli osaltaan sisällöltään sillä lailla saman kaltainen kuin tämä että siinä haettiin yliopistojen rahoitukselle turvaa tilanteessa jossa uusi yliopistolainsäädäntö on tulossa voimaan ensi vuoden alusta ja rahoitus on luvattu järjestää

en ottanut tätä kommenttia moitteena tälle hallitukselle

on mielenkiintoista lukea vastalauseita joihin on kerätty lähes kaikki mahdollinen eläkepolitiikkaan liittyvä ja sillä sitten teilataan esitys joka kuitenkin vaan on olemassa olevan lainsäädännön saattamista tämän päivän vaatimusten tasolle

neljänneksi totean sen että tilanteessa jossa tällä vaalikaudella tulemme taatusti tässä salissa keskustelemaan vielä lukuisia kertoja työurien pidentämisestä niin siellä ikääntyvämmän väestön päässä kuin sitten siitä miten opiskelijat aikaisemmin työelämään pääsisivät toivon että tämä kyseinen asia jossa sosialidemokraatit ovat yhdistämässä opintotuen ja työtulon sairaspäivärahan laskemiseen liittyen olisi myös silloin esillä

mutta se viesti minkä minä haluan antaa tässä roolissa on se että nyt kun eduskunnan valiokunta alkaa tätä käsitellä niin tässähän pitää nyt nähdä tämä osana laajempaa kokonaisuutta osana sotea jossa keskeinen asia tulee olemaan hoitoketjujen kuntoon saattaminen

täällä ed

mutta tämä lainsäädäntö koskee kaikkia niitä joitten elämäntilanne on se että ensisijaiset toimenpiteet eivät toimi ja pyritään hakemaan keinoja joilla sitä apua ihmisen elämäntilanteeseen saataisiin

se että me olemme tänään tilanteessa joka ei ole ihan tavanomainen kertoo ainakin vähintään sen että valmistelussa yhteistyö opetusministeriön valtiovarainministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön välillä olisi voinut sujua paremmin

akaan penttilä kanssanne täsmälleen samaa mieltä siitä että näiltäkin osin kun väestö ikääntyy he ovat varakkaampia heidän roolinsa yhteiskunnan ylläpitäjinä veronmaksajina palvelujen tuottajina palveluissa mukana olevina tulee lisääntymään

se tulee olemaan aivan keskeinen asia

tässähän yksi osa huolesta ymmärrän teitäkin edustajia joilla on huoli siitä oman alueen synnytysten tulevaisuudesta on huoli siitä mitä muuta sitten sotessa tapahtuu

toinen asia on se että vähintään yhtä tärkeää on huomioida kulttuurin liikunnan kaiken muun tekemisen vaikutus hyvinvointiin ja yksittäisen ihmisen kohdalla siihen elämäntilanteeseen jossa kukin elää

koko lain henki toisenlaisista väitteistä huolimatta tai tämä on ainakin vähän eri näkökulma on se että ketään ei jätettäisi tyhjän päälle vaan pyrittäisiin kunnon työkyvyn ja muutoinkin elämäntilanteen mukaista ratkaisua hakemaan

näin eduskunnan näkövinkkelistä se että opetusministeriö esittelee työttömyysvakuutusmaksun suuruuteen liittyvän asian on aika erikoinen

nimittäin kyse ei ole minun mielestäni ihan vähäpätöisestä periaatteellisesta asiasta kun ollaan tilanteessa missä sillä opintotuella pitäisi ilman työntekoa pärjätä

ja aivan lyhyesti

työ luo parasta sosiaaliturvaa

näin minä tämän lain koen positiivisena sikäli että nyt tulee velvoite sen myönnän

työn käsitteen sisällön muuttaminen työn käsitteen arvioiminen työelämän huokoisuuden lisääminen osa aikaisuuden mahdollistaminen

toivon että valiokunta jos nyt saa ministerinä esittää valiokunnalle toivetta mutta haluan myös sen tuoda esille mikä on ministerin rooli kun kansalaisaloitetta käsitellään selvittäisi valiokuntakäsittelyn aikana mitä tapahtui tilanteessa jossa päivystysasetus tuli voimaan poikkeusluvat annettiin ja sitten erään sairaanhoitopiirin osalta tehtiin päätös jatkaa synnytyksiä myös ilman poikkeuslupaa kyseisen sairaanhoitopiirin alueella

siihen voi olla tietysti monia perusteita mutta tällä käsittelyaikataululla millä me olemme valiokunnassa tätä käsitelleet en ole saanut vastausta siihen miksi tällä tavalla asia eduskunnalle on esitelty

lukuisa joukko otsikoita jotka ovat aivan välttämättömiä kun me arvioimme ja teemme päätöksiä tulevan hyvinvointiyhteiskunnan perustojen säilyttämisestä ja lujittamisesta

on aivan totta osa kritiikistä jota täällä on esitetty on laittamatonta ja kiistämätöntä että ihmisiä pompotellaan valitettavan usein

ihmisiä joitten elämänhallinta ja toimintakyky on vajavaista luukutetaan paikasta toiseen ja heitä kurssitetaan kurssi toisensa jälkeen tämä on totta

mutta meillä on esimerkkejä tässä maassa useitakin niitä löytyy varmasti jokaisen edustajankin kotiseudulta kunnista jotka ovat panostaneet työttömyyden haittojen ehkäisemiseen ja panostaneet kuntouttavaan työtoimintaan

tämän aikataulun osalta jää väkisinkin kysymään miksi eduskunnalle annettiin esitys kiireellä tilanteessa jos ja kun uskon että tämä stmn lausunto on aikanaan opetusministeriössä valmistelun aikana luettu ja huomioitu

pulliaiselle totean tästä lausumasta valiokunnan puheenjohtajan roolissa että tämä on valiokunnalle ja eduskunnalle selkänoja siihen tilanteeseen että jos tässä aletaan mennä ojasta allikkoon niin tulee ryhtyä lainsäädännön muuttamistoimenpiteisiin

toinen asia jota jäin itse mietiskelemään käytettyjen puheenvuorojen ja sen yksioikoisen leimaamisen jälkeen miten huonoa lainsäädäntöä tämä on täällä tehdään hylkyesitys lain toisessa käsittelyssä on se että hylkyesityshän ei suinkaan tarkoita kaiken sen pahan poistumista jota oppositio täällä esittää sillä meillähän on kuntouttavasta työtoiminnasta voimassa oleva lainsäädäntö joka jäisi voimaan sellaisenaan mikäli hylkyesitys toteutuisi

mikä on tehnyt tämän aikataulun sellaiseksi että eduskunta sai lain toissaviikon perjantain presidentin esittelyssä ja meillä oli se viikko aikaa tätä valiokunnassa käsitellä

voi olla että tämä kysymys on aiheeton ja luonnollinenkin vastaus tälle löytyy mutta tilanteeseen johon eduskunta ja tässä tapauksessa eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunta on laitettu on aavistuksen ongelmallinen

pulliaista koska hän jaksaa vuodesta toiseen ja vaalikaudesta toiseen valistaa meitä harmaan talouden tilasta

täällä on valiokunnan mietinnön pohjalta ja valiokunnan puheenjohtajankin käyttämien puheenvuorojen perusteella tehty johtopäätöksiä

voi olla että allekirjoittaneen luetun ymmärtämisessä on vajavaisuuksia tämän asian kohdalla mutta sanktiot ovat olemassa olevaa lainsäädäntöä ja ne ovat vuosia sitten hyväksyttyjä

arvoisa puhemies

haluan nyt tässä yhteydessä kuitenkin muistuttaa että se yksi iso asia on että yliopistoilla pitää olla tieto siitä miten heidän toimintansa rahoitus on järjestetty ja järjestetään

pulliaisen kanssa monesta asiasta samaa mieltä ja yksi mistä hän on vuosikausia erityisesti taistellut on tämä harmaa talous

toisekseen sitä keskustelua on tietysti hyväkin käydä mitkä ovat ne rajat ja ne tavat jotka tähän positiivinen sanalla kannustamiseen sisällytetään

siinä on niin älyttömistä summista kysymys että meidän pitäisi oppia ymmärtämään se

se mistä näkökulmasta tämä esitys on tuotu tänne se työ mitä valiokunnassa tehtiin ja se mitä olen henkilökohtaisesti koettanut selvittää vielä valiokuntatyön ulkopuolella liittyy siihen että tässä on ehkä unohtunut joittenkin muitten periaatteitten pohtiminen kun on haluttu turvata yliopistojen rahoitus

asian käsittely keskeytetään

tiedän ja tunnistan että on henkilöitä joitten elämänhallinta ja toimintakyky on niin heikko että että he eivät osaa vaatia tuota oikeutta jos tätä sanaa haluaa käyttää ja sitä on mahdollista tässä yhteydessä käyttää

ensin yleiskeskustelu ja sen jälkeen lakiehdotus kään yksityiskohtaisen käsittelyn yleiskeskustelua sitten yksityiskohtainen käsittely

tästä on muutama vuosi aikaa kun tässä talossa käsiteltiin lakia joka liittyi työmarkkinatukeen

tässä hallituksen esityksessä puhutaan siitä että vähemmistövaltuuten uudeksi tehtäväksi säädettäisiin toimiminen kansallisena ihmiskaupparaportoijana

mutta peruslähtökohtana on että tiedämme että on toimivia malleja ja on kuntia missä tämä lainsäädäntö toimii missä työttömien terveyspalvelut ovat sillä tasolla että sitä kautta pystytään ihmisten tulevaisuuteen parempia perustoja luomaan

tuolloin työmarkkinatukilaista antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta totesi että työmarkkinatuen puolisoiden tarveharkinta ei ole vaivatta sopusoinnussa perustuslain kanssa

keskusta ei ole koskaan kuitannut eikä koskaan tule kuittaamaan hallituksen enemmän tai vähemmän huonoja esityksiä varsinkaan ellei niistä yhdessä keskustella

tuo ilmaisu ei ole vaivatta sopusoinnussa perustuslain kanssa on jäänyt omaan mieleeni käyttökelpoisena tilanteissa joissa pohdituttaa se että lakien tulisi noudattaa ja tulee noudattaa perustuslakia mutta toisaalta olemme tilanteessa jossa asiat pitää hoitaa ja jos virheitä tehdään niin sen jälkeen kun niitä on tehty ja ne havaitaan ne korjataan

jos tämä laki kokonaan teilataan ja esitetään tätä hylkyyn niin kyllä minä kysyn onko tämä sitä henkeä jonka itse en soisi tässä yhteiskunnassa yhtään lisääntyvän vaan sen sijaan toivon että emme lähtökohtaisesti jättäisi ketään

muistan vain kun valtiovarainvaliokunnan turvallisuus ja puolustusjaostossa otin tämän esille ei edellisellä mutta sitä edellisellä kaudella

toisekseen

arvoisa herra puhemies

kyllä yksi pieni yksityiskohta kestävyysvajeen paikkaamisessa kumisee onttoina sanoina espoolaisen perheen arjessa jossa mietitään sitä miten me selviydymme ja miten me pärjäämme

siis meillä on käsittelyssä työttömyysturvalain muutos joka on osa sitä kokonaisuutta jolla toimeenpannaan eun niin sanottua yhdistelmälupadirektiiviä

hallituksen esitys perustuu matti vanhasen toisen hallituksen ohjelmaan jonka mukaan avo ja laitoshoidon rajanveto poistetaan sosiaalivakuutuksesta asteittain

tässä on ongelmia tämän toteuttaminen tulee olemaan kunnille hankalaa ja esimerkiksi aivan niin kuin työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja satonenkin totesi resursointi on kysymys joka on ongelmallinen

olen ilahtunut että suomut ovat päättäjien silmiltä pudonneet ja nyt on todettu ja nähdään myös tämäkin ongelma

direktiivin toimeenpanoa varten tarvittavat lainsäädäntömuutokset on annettu kolmella eri hallituksen esityksellä

se on elämän ja arjen kokoinen yksityiskohta sille yksittäiselle perheelle

kolmanneksi

arvoisa herra puhemies

puhukaa mitä puhutte tämä on tasa arvon kaapuun peitottu leikkauspäätös

tässä esityksessä on kyse siitä että eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleva kansalainen on tähän asti voinut tulla oikeutetuksi työttömyysturvaan jos häntä on voitu pitää suomessa asuvana

on valitettavaa että ihmiskauppaa on ja elinsiirtokauppaa käydään

kuntien vanhustenhuollon järjestämistä pyritään selkeyttämään siten että avo ja laitoshoitoa koskevat erilaiset säännökset eivät vaikuta vääristävästi kunnan järjestämien palvelujen tuottamiseen ja saatavuuteen

neljänneksi

varsinkin nyt kun niistä elinsiirroista esimerkiksi suomessa on pula niin toivon että elimiä saadaan mutta laillisin keinoin

arvoisa herra puhemies

se on täysin mahdollista

yhdistelmälupadirektiivi edellyttää että työttömyyspäivärahan osalta kolmannen maan kansalaisen tulee olla yhdenvertaisessa asemassa maassa asuvien kanssa jos hän on vähintään kuusi kuukautta työsuhteessa ja on sen jälkeen rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi

tässä on aloitettu ihan uudenlaista toimintaa ja nähdään että globalisaatio tuo mukanaan myös lieveilmiöitä jotka ovat ikäviä

pulliainen omassa vastauspuheenvuorossaan totesi jokseenkin suoraan lainatakseni että hallitus joutuu tähän lainsäädäntöön palaamaan ja etsimään tehokkaampia keinoja

nämä tiedot jotka eilen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa kerrottiin kertovat yhden todellisuuden siitä missä tässä maassa mennään

rauhalaa niiltä osin kun hän totesi että he

meillä on julkisuudessa oleva esitys joka pitää sisällään keskeisiltä osiltaan ne ongelmat joiden kanssa tässä on touhuttu ja valmistelua tehty viimeisten kuukausien aikana

tähän perustuslakia tai pysyviä kysyi onko oikein että käsittely on tämän kaltaista ollut ja sanoi että ei ole oikein ettei tätä perustuslaillisuutta ole selvitetty

laitoshoitorajoitusten poistamisen tavoitteena on vähentää kelan maksamien etuuksien ohjaavaa vaikutusta ja edistää hoitopaikan valintaa hoidon tarpeen perusteella

esityksessä ehdotetaan että yhdenjaksoisen oleskelunsa aikana kuusi kuukautta työssä olleella työttömällä työnhakijalla joka ei ole suomen kansalainen olisi oikeus työttömyyspäivärahaan vaikka hän ei vakinaisesti asuisi suomessa mutta jatkaa edelleen oleskeluaan

me olemme tilanteessa missä työttömyyden lisääntyessä meidän pitää pyrkiä niitä keinoja etsimään joilla sitten kun meidän kaikkien toivoma nousukausi alkaa mahdollisimman moni ihminen olisi toimintakuntoinen työkykyinen

tässä suhteellisen köyhyyden käsitteessä on aina se ongelma että se lasketaan tietyistä lukuarvoista ja jopa niiden alle jäävät ne ihmiset jotka ovat todella hädänalaisessa tilassa

valiokunta pitää tärkeänä että rajanvedon merkitystä vähennetään maksamalla ehdotettuja hoitotukea vammaistukea ja ruokavaliokorvausta myös laitoksessa oleville

tämä lakimuutos oli erittäin hyödyllinen

ne tavoitteet laajemmista hartioista ja sosiaali ja terveydenhuollon tiiviimmästä yhteistyöstä ja perustason ja erityistason palvelujen paremmasta yhteen nivomisesta jotka uudistuksella laajasti on eivät ole toteutumassa

olemme juuri viime aikoina lukeneet lehdistä myöskin tapauksista missä ihmiskauppa oli aivan selkeästi verhottu joksikin muuksi

ehdotetut lainmuutokset eivät kokonaan poista avo ja laitoshoidon välistä rajanvetoa joka säilyy esimerkiksi sairausvakuutuksen lääke tutkimus hoito ja matkakustannusten korvauksessa sekä asumistuessa

olen aivan varma myös siitä että hallitus joutuu työllisyyspolitiikkaa miettiessään tähän palaamaan ja etsimään niitä uusiakin keinoja

työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityminen kuitenkin edellyttää että hakijalla on voimassa oleva työntekoon oikeuttava oleskelulupa eikä oleskelulupaan liity työnantajakohtaisia rajoituksia

hallitus on yrittänyt panostaa esimerkiksi lapsiperheitten osalta eikä vain yrittänyt vaan tehnyt tällä vaalikaudella päätöksiä joilla on tehty tulonsiirtoja nimenomaan esimerkiksi yksinhuoltaja ja monilapsisille perheille joilla ongelmat ovat suurimmat

valiokunta käsitteli ja keskusteli paljon nimenomaan siitä miten tunnistetaan ihmiskaupan uhrit koska usein he eivät itse myöskään tunnista olevansa ihmiskaupan uhreja varsinkaan jos lähtevät maista missä elinolot ovat jo valmiiksi erittäin kurjat

se mikä tässä esityksessä näin puheenjohtajan vinkkelistä ja valiokunnan jäsenen näkökulmasta arveluttaa tuossa kysymyksessä olisiko tämän lakiesityksen pitänyt saada mukaansa perustuslakivaliokunnan lausunto on kaksi asiaa

taloudelliset laskelmat puuttuvat kokonaan

oikeus työntekoon liittyy oleskeluluvan voimassaoloon ja oleskeluluvan päättyessä sekä työnhaku että oikeus työttömyysturvaan päättyy

arvoisa ministeri miten nyt lausuntokierrokselle lähtevä esitys on toteutettavissa ja miten palvelut tällä esityksellä paranevat esimerkiksi lääkäriin pääsy helpottuu

laitoshoidon tarve voi esimerkiksi syntyä avohoidossa olevan henkilön omaishoitajan sairastuessa ilman että hoidettavan henkilön hoidon tarve sinänsä muuttuisi miksikään muuksi

työnantajien yhdenvertainen kohtelu tilanteessa jossa yhden työntekijäyhteisön työntekijäryhmän osalta työttömyysvakuutusmaksu ei ole yhdenvertainen toisten kanssa ja sitten toinen periaate liittyy työttömyysvakuutuksen rahoituksen periaatteisiin ja siihen miten työttömyysvakuutusrahaston toiminta ylipäätänsä rahoitetaan ja miten turvataan rahaston maksamien etuuksien maksatus

tässä yhteydessä valiokunta korostaa ettei direktiivi muuta millään tavoin kansallisten viranomaisten harkintavaltaa oleskelulupia ja työlupia myönnettäessä

oikeuskansleri alkaa olla tässä maassa niitä viimeisiä oljenkorsia joilla on eväät pysäyttää tämä järjetön hanke viimeisiä oljenkorsia kun ketään ei kuunnella ketään ei uskota

työelämä ja tasa arvovaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen että tilapäisesti suomessa oleskelevien ulkomaalaisten työntekoa koskeva tilastointi on puutteellista mistä johtuen tietopohja esimerkiksi taloudellisten vaikutusten arvioinnille on hatara

esityksen perustelujen mukaan laitoshoitorajoituksen poistaminen vammaisetuuksista on tarkoitus tehdä mahdollisimman kustannusneutraalisti siten että laitoshoidossa olevien henkilöiden taloudellinen asema pysyy keskimäärin nykyisellä tasolla ja että kuntien ja valtion välinen rahoitusasema ei myöskään muutu

on kaksi kuntakierrosta käyty läpi